edustaja mustajärvelle vastaisin että olen ollut usean kerran tekemisissä kajaanin renforsin rannan toimijoitten kanssa jotka sinne ovat pyrkineet saamaan näitä konesalikäyttäjiä ja heidän vastauksensa ovat kyllä olleet aivan selviä

meillä on takamatka siinä jos tämä sähköverotus on kovempaa kuin esimerkiksi ruotsissa ja on hävittyjä keissejä

edustaja rantakangas antoi ymmärtää että kokoomus tai henkilökohtaisesti minä emme puolustaisi omistajia valtion mielivaltaa vastaan ja tämä täytyy tietysti ehdottomasti kiistää

minun mielestäni tässä nyt ei ole kuitenkaan tuesta kysymys jos me vähennämme sähkön verotusta teollisuuden tasolle

tässä kala asiassa olen kyllä ollut toimijana ja yrittänyt puolustaa nimenomaan viesteillä eteenpäin omistajienkin asioita

arvoisa puhemies

edustaja tolppaselle toteaisin vain että yrityksiä nimenomaan perustetaan kyllä omilla elikkä ne ovat omia rahoja sukulaisten rahoja ja sitten pankkilainoilla

arvoisa puhemies

liikkuva poliisi on tähän asti kehittänyt ammattitaidon lisäksi keskitetysti liikkuvan poliisin liikenteenvalvontaan erikoistunutta tietojärjestelmää

miten arvioisitte vitjan nykyisen ja tulevaisuuden tilan

arvoisa herra puhemies

turve todellakin uusiutuu

edustaja rossi oli oikeassa siinä että meidän täytyy muuttaa politiikkaa siihen suuntaan että energian tuotantomuotojen polttoainenimet eivät olisi oleellisia vero ja tukiasioissa vaan luonnon kuormittaminen ja sen kehityksen seuraaminen olisi oleellinen ja määräävä tekijä

arvoisa puhemies

tämä on hyvä esitys ja siitä kiitos työmarkkinajärjestöille jotka valmistelivat tämän ja voittajanahan tässä on suomalainen työ

älä sie sen olisi pakko kehittyä ympäristöystävälliseen suuntaan

arvoisa puhemies

tämä osaltaan pienentää sitä aiemmin uhannutta työeläkkeitten maksujen korotusta ja sen tuloksena yritykset uskovat paremmin tulevaisuuteen

tärkein asia ammattikorkeakoulun kehittämisessä on aluevaikuttavuudesta huolehtiminen ja sen kehittäminen

pidän tärkeänä sitä että valiokunnassa on kiinnitetty huomiota laatuun elikkä rahoituksessa tullaan entistä enemmän kiinnittämään huomiota ihan näihin tuloksiin

toteutuessaan laki mahdollistaa taksiyrittäjien lisäksi myös taksinkuljettajien työuran jatkamisen niin kauan kuin terveys sallii

kiitos

lisäisin tuohon että perustuslakivaliokunta saisi kyllä tehdä myös arvion siitä mikä on sen joka riskillä kasvattaa esimerkiksi yritystä omalla pääomalla arvo verotuksessa

tavoite on myös hyvää kansainvälistä tasoa ja se muokkaa yhteiskuntaa

arvoisa puhemies

täällä on käyty hyvää keskustelua siitä miten me suhtaudumme muihin ihmisiin ja varsinkin rasismin torjuntaan

oma mielipiteeni kirkastui tässä että meidän tulisi keskustella myös siitä mitä me teemme tuolla maakunnissa kun asiasta keskustellaan

hiljakkoin kävin huoltoasemalla kajaanissa jossa minut kutsuttiin tietysti pöytään kun siellä on semmoinen parlamentti ja silloin oli torniossa tämä ihmismuuri juuri muodostettu

siinä piti sitten tuoda esille se että ei kannata tämäntyyppisiin asioihin mennä mukaan ja täytyy vain surra sitä että siellä käytetään suomen lippua ja esimerkiksi leijonavaakunaa näissä tämmöisissä mukana

olen samaa mieltä kuin kaikki täällä läsnäolijat että meillä on oltava nollatoleranssi rasismin suhteen ja me olemme kaikki suomalaisia silloin kun me olemme tänne tulleet

itselläni on tietysti tausta se että olen itsekin vanhempien mukana ollut ruotsissa lapsuutta ja niin poispäin ja nähnyt miten siellä hyväksyttiin suomalaiset

arvoisa puhemies

miten ministeri ennustaa näitten yritysten tulevaisuuden saadaan historian lehdille tämä ennuste talteen ja miltä se näyttää kymmenen vuoden päästä

arvoisa herra puhemies

arvoisa puhemies

demokratia tietysti voi toteutua monella tavalla yhdistyneitten kuntien yhdellä vaalipiirillä ja monella vaalipiirillä mutta minä kertoisin omasta kokemuksesta kun olin yhdistämässä kajaaniin vuolijokea

miten tämä vaikuttaa sosiaali ja terveysalan tulevaisuuteen

ensiksi siinä oli tietysti meillä tämä yhdistelmävaltuusto joka jatkoi jolloinka sillä pienemmällä kunnalla oli asukasta kohti nelinkertainen äänimäärä siihen suurempaan kuntaan nähden sen pari vuotta ja sen jälkeen kun käytiin vaalit oli sillä tavalla että vuolijoen edustus oli noin puolitoista kertaa suurempi kuin mitä olisi sen populaation perusteella saatu edustus

työ ja tasa arvovaliokunnan asiantuntijakuulemisessa kävi selväksi että direktiivin mukaan jäsenvaltioiden on huolehdittava että maantieliikenteen liikkuvassa tehtävässä toimivien henkilöiden työaika kirjataan ja kirjanpitoa säilytetään vähintään kahden vuoden ajan

arvoisa rouva puhemies

kyllä tässä työllisyydestä on kysymys talvivaarassakin

elikkä minä vähän samantyyppistä kuin satonen kokemuksesta kerron että ei se ole niinpäin ainakaan kaikissa tapauksissa että se pienempi kunta jäisi sillä tavalla demokratiavajeen jalkoihin elikkä eivät saisi edustajia ja sen takia toivoisin että jatkokäsittely tässä asiassa perustuisi faktoihin että tehtäisiin todellista tutkimusta että ei luulon perusteella näitä asioita käsiteltäisi

arvoisa puhemies

tätä en itse voi hyväksyä koska minä yrittäjänä teen juuri niitä järjestelmiä joiden avulla kirjataan sekä yrittäjän että sitten kuljettajien työaikoja ja seurataan niitä ja niitten perusteella sitten suunnitellaan sitä omaa kilpailukykyä

nyt siellä on menossa myös tuottavuusparannus

jos näitä järjestelmiä on olemassa jo niin näitten järjestelmien perusteella saadaan aikaan raportteja joilla sitten voidaan osoittaa jälkikäteenkin se kuljetussuoritteen aikainen työ

arvoisa herra puhemies

kaikki tarvitsevat kumppaneita yhteistyötä sekä liittoutumia

nyt on kysymys siitä jaksammeko uskoa tähän

arvoisa herra puhemies

sitä varten turvatakuuyhteisömme on eu laajan turvallisuuskäsitteen näkökulmasta ja pohjoismaat syventävine yhteishankintoineen ja harjoituksineen

no joka tapauksessa valiokuntakäsittelyssä kävi ilmi että ei voi tehdä sellaisten piirtureitten osalta jotka eivät tallenna erikseen työaikoja kuljettajayrittäjän osalta tai sitten ovat muuten niin sanotusti vanhanaikaisia joilla ei tätä tasoittumisjaksoraportointia pystytä tekemään niin että nämä pitäisi ehkä silloin uusia

tämän lisäksi meidän on säilytettävä itsenäinen puolustustahtomme sekä asevelvollisuuteen pohjautuva puolustusjärjestelmämme ja meidän on saatava turvatakuut ja varmuus huollosta

siellä ratkaistavia tekijöitä sitten olisivat nimenomaan nämä alueelliset erot ja sitten se onko tässä kysymys pelkästään ensiharvennuksen järeistä puista mitä tässä äsken sanottiin

jos siellä on edustaja tiilikaisen mainitseman kokoinen leimikko niin silloin on satasen luokkaa se ero siinä hinnassa kokonaisuudessaan

jos ajatuksena on se että nykyinen tuki tällä hetkellä on jo saanut liikkeelle puun mistä voi tietysti keskustella niin nostetaan tätä pienemmän puun tukea pienimmän metsäenergian tukea ja sitten järeältä pannaan puoliksi tai joku muu ratkaisu meidän pitäisi siihen saada että estetään sen liukuminen sinne järeän puun päähän

eestilä puuttui tähän tasa arvoisuuteen maakunnissa verrattuna esimerkiksi tähän pääkaupunkiseutuun ja tämä autovero on siinä yksi sellainen tekijä joka on aikamoinen erottava tekijä

no joka tapauksessa siellä lausunnossa jos te luette sitä todetaan että valiokunnan käsittelyssä kävi selväksi että yrittäjäkuljettajalla on oltava kahdelta edelliseltä vuodelta kuljetuksiin liittyvä työaikakirjanpito tai muu luotettava selvitys ja tämä muu luotettava selvitys voi perustua esimerkiksi ajopiirturitiedoista tulostettuihin raportteihin

minun mielestäni tämä on varsin pieni voi sanoa sekä investointina että sitten muutoksena yrittäjäkuljettajallekin siinä omassa työssä

uskon että alkoholiveron korotus ei ratkaise sen enempää valtiontaloutta kuin alkoholihaittojen pienenemistä

sen sijaan kannatan edustaja eestilän esittämää innovaatiota

arvoisa puhemies

suomi tarvitsee riittävästi turvetuotantoalueita kotimaisen energian turvaamiseksi

arvoisa rouva puhemies

kysynkin arvoisalta ministeriltä miksi perusteluteksti ei voisi olla oleellisena osana kyseisessä pykälässä

arvoisa puhemies

jos ajatellaan sillä tavalla että pienempiä vaalialueita turvataan pitkällä tähtäimellä niin sitten herää jo kysymys siitä että entäs sitten samankokoiset muut alueet siinä samassa kunnassa miksi heillä ei ole samanlaista oikeutta tai muuta

mutta veikkaan että siinä tulee enemmän kysymys siitä että saattaa käydä sillä tavalla että valta vaihtuu toiseksi just tämän sotkuisen kompleksisen vaalialuejaon takia toisin kuin jos suoralla äänellä olisi kaikki valittu niin olisi ollut toisenlainen valta siinä kunnassa ja tätä pitää minun mielestäni varoa

tästä kuntauudistuksesta ja hallinnosta täällä on annettu sellainen mielipide että sillä ei olisi mitään merkitystä mutta minun kokemukseni mukaan sillä on kyllä valtava merkitys kunnan kustannuksille

sisäpolitiikkaa todellakin

mutta täällä on puhuttu laajasti aktivointitoimenpiteistä ja niistä kieltäytymisestä ja olen sitä mieltä että jos aktivointitoimenpiteistä kieltäydytään niin silloin on kysymyksessä jo hivenen syrjäytynyt henkilö ja tällöin olisi aktivointitoimenpiteen esittäjän ja tämän työttömän kohdattava uudelleen ja suunniteltava tämän työttömän tulevaisuus koska minun mielestäni ei saisi jäädä tähän loukkuun että ei sen jälkeen tavata vaan joudutaan muualle sosiaaliturvan piiriin

tästä pienyrittäjien perheenjäsenen työttömyydestä voisi sen verran sanoa että pienyrittäjät ovat todella kaikista huonoimmassa asemassa silloin kun työtä siinä yrityksessä ei ole vaan pitää jos on mahdollista ensiksi sanoa irti ulkopuolinen työntekijä ja sitten vasta oman perheen jäsen

arvoisa rouva puhemies

edustaja meren puhe oli hyvin perusteltu kaikilta muilta osin mutta haluaisin pöytäkirjaan merkinnän että kokoomus kyllä on paikalla

arvoisa herra puhemies

ministeri vapaavuori vahvisti alustuspuheessaan oman käsitykseni siitä että metsäteollisuuden toimintaympäristöstä huolehtiminen on ylivoimaisesti tärkein tekijä sekä suomen tulevaisuuden kansantuotteen kasvattamiseksi että tulevien ympäristövaatimusten täyttämisessä

nyt käsittelyssä oleva hallituksen esitys julkisesta puolustustarvikkeiden viennistä siirrosta välityksestä ja kauttakuljetuksesta on kokoomuksen mielestä kannatettava tarpeellinen ja tarkoituksenmukainen sillä se yhtenäistää euroopan yhteisön jäsenmaiden käytäntöjä puolustustarvikkeiden vientiä koskevassa lupaharkinnassa

kaikkihan tietävät että mieluummin pyrittäisiin toimimaan sillä tavalla että se ulkopuolinen työntekijä joka on todella varmasti osaaja säilytetään ja oman perheen jäsen yleensä voisi vähän aikaa olla pois töistä

kaikki suomalaiset haluavat ettei kotimainen polttoaine myöskään turve korvaudu kivihiilellä

esitys on myös maanpuolustuksen kannalta ongelmaton ja toteutuessaan helpottaa toimialan yritysten toimintamahdollisuuksia yksinkertaistamalla byrokratiaa

omavaraisuus ja huoltovarmuus ovat myös tärkeitä tavoitteita

olisin kysynyt ministeriltä

esityksellä pannaan täytäntöön euroopan unionin sisäisiä puolustustarvikesiirtoja koskeva direktiivi jossa käytäntöjä yksinkertaistettaisiin ja yhdenmukaistettaisiin

jos kotimaisen uusiutuvan ja bioenergian osuutta halutaan kasvattaa vahvalla ja pitkäaikaisella ja jopa pysyvällä tuella ja näin torjua kivihiilen käytön kasvua niin miten pitkän aikaa voimme tätä tukea jatkaa ettei sillä aiheuteta pysyvää vauriota kilpailukykyymme

puolustustarvikkeiden viennin luvanvaraisuus sinänsä säilyisi eikä esitys sisällä muutoksia puolustustarvikkeiden viennin ulko ja turvallisuuspoliittisen harkinnan sisältöön joten lupaharkinta on jatkossakin tapauskohtaista ja kokonaisharkintaa

ja jos energiatukemme tulee olemaan pysyvää niin miten hän uskoisi meidän viennin ja kansantuotteen kehittyvän pitkällä tähtäimellä

uutena asiana sen sijaan olisivat luotettavuustodistusten myöntämiset yrityksille ja yritysten rekisteröitymiset yleisen siirtoluvan käyttäjiksi jotka niin ikään parantavat ja yhdenmukaistavat vientikäytäntöjä

valiokunnan lausunnossa todetaan että puolustusvoimien materiaalihankintoihin lähivuosina käytettävissä olevien varojen supistuessa viennin merkitys korostuu kotimaisen puolustusvälineteollisuuden elinkelpoisuuden kannalta

tämä vaikuttaa tietenkin kotimaisen puolustusvälineteollisuuden tulevaisuuteen joten on toivottavaa että unionin alueelle sijoittuneiden yritysten tasapuoliset vientimahdollisuudet voidaan turvata

arvoisa puhemies

kokoomus pitää tarpeellisena että suomessa olisi kilpailukykyinen oma teollisuus joka kykenee omalta osaltaan vastaamaan suomen puolustusvoimien tarpeisiin

lakiesitys mahdollistaa alan yritysten toimintamahdollisuuksien parantumisen ja on siksikin kannatettava että sellainen tilanne jossa suomalaisen puolustusvälineteollisuuden ainoa asiakas olisi suomen puolustusvoimat ei pidemmän päälle ole taloudellisesti ajatellen mahdollista

kotimaisella teollisuudella on erityisen tärkeä rooli myös puolustuksen materiaalivalmiuden ylläpitämisessä ja huoltovarmuuden näkökulmasta

arvoisa puhemies

tulin tänne erityisesti kiittämään edustajakollegoita pohjoismaiden neuvoston suomen valtuuskunnassa siitä aktiivisuudesta mitä siellä on saanut nähdä kun sitä pohjoismaiden neuvoston työskentelyä on uusittu

arvoisa puhemies

ensiksi tästä aikarajasta

erityisesti valiokuntakollegat heikkilä tarkastusvaliokunnassa ja pirttilahti elinkeinovaliokunnassa ovat osoittautuneet varsin kelvoiksi tekijöiksi

yleensä alueelliset sähköyhtiöt esittävät keskiarvoltaan että nykyisin se olisi parikymmentä vuotta tuo investointiaika jona aikana ei tulisi niitä turhia investointeja elikkä poistamattomia omaisuuksia pitäisi hylätä ja investoida uusia

arvoisa herra puhemies

kiinnittäisin kuitenkin huomiota siihen että kun meillä on täällä tämä harmaa talous käsittelyssä valiokunnissa ja itse kun toimin yrittäjäjärjestössä niin on tullut paljon soittoja ja huomautuksia siitä että tämmöinen kierrätys jätetään verottajalle ilmoittamatta

kun mainitsitte näistä mökeistä elikkä niitä ei voitaisi tasa arvon nimissä poistaa tästä laista niin mitenkä ovat nämä autiotalot ja tämmöiset jotka ovat yleensä myös niitä linjan päässä olevia joissa pitäisi olla sähköt ihan samalla lailla

työryhmä toimi aktiivisesti ja kokoontui neljä kertaa ja tutustui kauppamerenkulkuun voisi sanoa kaikkien osapuolten näkökulmasta

siksi ei minun mielestäni voi olla mitään hyvää perustetta tällaiselle lakiesitykselle koska esimerkiksi romun kierrätyksessä ja varsinkin metalliromun keräyksessä ja kierrätyksessä on tällä hetkellä paljon sen tyyppistä mikä viittaa harmaaseen talouteen ja siellä nimenomaan on kysymys kierrätyksestä ja verotulojen ilmoittamatta jättämisestä verottajalle

sitten myös mielenkiinnolla odotan näistä siirtohinnoista koska esimerkiksi kainuun alueella meillä jopa kaksinkertaiset hinnat tulevat olemaan jos tämä laki pitää tehdä tässä ehdottomassa muodossa

mutta erityisesti haluan tässä yhteydessä lukea toiseksi viimeisen joka sanoo näin että pohjoismaiden hallitukset pyrkivät eussa imossa ja muissa olennaisissa kansainvälisissä yhteyksissä siihen että itämerellä kattegatissa ja pohjanmerellä sekä pohjois amerikan rannikolla voimassa olevat rikkipäästösäännöt tulisivat mahdollisimman pian voimaan myös muilla merialueilla

siellä on kuitenkin kysymys minun arvioni ja ehkä näitten keräysyritysten arvioitten mukaan kymmenistä jopa sadoista miljoonista euroista

kiitos

arvoisa herra puhemies

tämä normien purku on hyvä tavoite myös tässä asiassa ja tavoitteena pitäisi olla että myös tässä rantarakentamisessa olisi rakennusjärjestys ja maakuntakaava ohjeena ja pohjana ja kunta asiantuntijana myöntäisi rakennuslupien lisäksi myös nämä poikkeamisluvat

arvoisa rouva puhemies

tämä rakennuslaki tällä hetkellä kyllä tosiaan mahdollistaa sen että viranomaiset valittavat keskenään toistensa päätöksistä

on aika surkuhupaista kaupunginhallituksessa kuulla kun näistä asioista käydään polemiikkia viranomaiset eivät halua etukäteen asioita sopia vaan sitten jälkikäteen käydä oikeutta

arvoisa puhemies

yrittäjillä on sanoma että yrittäjyys kantaa suomea ja tässä nimenomaan on yrityselämästä kysymys